räsänen sanoi alkoholin hinnasta niin sillä hinnalla on merkitystä mutta me olemme jo nyt huomanneet että kun suomessa ilmoitetaan että veroa nostetaan niin ei ihmisiä edes kiinnosta milloin se vero nousee vaan me alamme heti ostaa entistä enemmän meidän naapurivaltiostamme kuten tällä hetkellä virosta

sanoin tässä jo vuosi sitten että virossa laivayhtiöt ovat vaihtaneet pienemmät laivat isompiin laivoihin jotta saadaan myytyä enemmän

eli tämä alkoholin hinta on hieman hankala kuvio suomalaisten kannalta mutta alkoholin saatavuuden ja tämän mainostamisen rajoittaminen ovat ehkä niitä keinoja joista olisi kaikkein helpoin aloittaa

täällä on muutamassa puheenvuorossa ihmetelty sitä kun en ole kovin mieltynyt uuteen järjestelmään

niin kuin tuossa äsken jo sanoin ihmettelen sitä asiaa että me yritämme kuvitella että kalliimmalla järjestelmällä me parantaisimme nuorten ihmisten työnsaantimahdollisuuksia

kyllä minä oikeasti lähtisin siitä liikkeelle että kun perheet tekevät päätöksensä itsensä kohdilta ja yritetään tukea näitä perheitä siinä ja saada asenteita paremmiksi miehille niin tämä homma hoituu itsestään ja meidän ei tarvitse vähän ajan päästä enää huolehtia tämmöisestä

arvoisa puhemies

tällä lakialoitteella on oikeasti merkitystä

meitä joskus varmaan mietityttää sekin kun emme ymmärrä niitä alkoholimainoksia joita sieltä tulee mutta se on ihan totta koska ne on tarkoitettukin lapsille ja nuorille joten niitä on joskus aikuisen ihmisen aika vaikea ymmärtää

juuri näin niin kuin ed

se että me tällä hetkellä sallimme televisiossa ainoastaan niiden alkoholijuomien mainonnan joita lapset ja nuoret käyttävät on oikeastaan aika merkillinen asia

yksi asia joka tämän lakimuutoksen perusteluista on jäänyt pois ja joka olisi ehkä hyvä liittää sinne tai joka tulisi ottaa huomioon on se että näin juomat joita on tarkoitettu tässä erityisesti tarkoitetaan keskiolutta ja tällaisia juomia mutta tällä hetkellä tulee suomeen tämmöisiä aivan uusia makeita juomia joista ei oikeasti edes tiedä että ne ovat alkoholia

en usko että kovinkaan monelle nuorelle olisi hirveästi haittaa siitä että esimerkiksi ballantines viskiä mainostettaisiin

ne eivät maistu alkoholilta ne ovat kivan värisiä ne ovat lähinnä parannettuja painoksia meidän vanhoista limonadeista jotka on nyt vaan tuotu hienoilla kuvilla ja mainoksilla esiin ja ne erehdyttävästi kyllä muistuttavat kaikkea muuta kuin alkoholipitoista juomaa

tiedän että lakivaliokunnassa on myös uusi toisenlainen alkoholilain muuttamishomma ja toivon että pääsemme sielläkin asian loppuun asti viemään että saisimme jotain hyötyä siitä ja lapset ja nuoret voisivat tulevaisuudessa paremmin

tässä on siis paljon muutakin takana tämä alkoholiteollisuus että jos emme pysty tähän mielikuvamainontaan nyt puuttumaan kyllä vääntää meidät selälleen tässä asiassa takana

keskustelu on nyt päättynyt v

puhemies

ministeri brax ottikin omassa puheenvuorossaan hyvin esille tämän lakivaliokunnassa käsittelyssä olevan lähisuhdeväkivallan siirtämisen yleisen syytteen alaiseksi

espanjan muutettua omaa lähisuhdeväkivaltalainsäädäntöään muutama vuosi sitten siellä saatiin noin kolmanneksen vähennys näihin tapauksiin hyvin lyhyellä aikavälillä

en ota kantaa siihen mitä pitäisi tehdä muille mutta haluaisin huomauttaa että nyt on kyse sellaisesta hätätyöstä jossa usein pelastetaan ihmishenkiä ja omaisuutta ja pitäisin tätä aika tärkeänä asiana ja ihan hyvänä suosituksena

kyse on myös työstä jota ei voi tehdä ilman koulutusta ja tämä koulutus ei ole mitään kovinkaan nopeaa

jos me emme nyt kiinnitä huomiota tähän vapaaehtoiseen pelastushenkilöstöön niin kuin me kiinnitämme huomiota vakinaisenkin pelastushenkilöstön saatavuuteen ja kuntoisuuteen niin meillä on tulevaisuudessa huomattavasti suuremmat ongelmat

tämä raja on otettu keskimääräisin laskentaperustein ja suomessa johtuen meidän etäisyyksistämme sattuu vaan olemaan niin että jossain päin suomea näitä töitä tehdään enemmän vapaaehtoisin voimin

kuten tuossa edellisessä puheenvuorossani sanoin niin on aika ihmeellistä kun me aikuiset ihmiset emme oikein ymmärrä niitä kaikkia kurkomainoksia mitä niillä oikein halutaan sanoa

olisi aika ikävää jos kesken kuumimman ja kuivimman kesän jossain päin suomea metsäpalojen sammuttaminen vaarantuisi sillä että nämä suojaosuudet ovat tulleet täyteen

nyt tässä viimeisten viiden vuoden aikana näitten tämmöisten juomien määrä joiden osalta aikuinen ihminen ei oikein meinaa ymmärtää että niitä tarvitsee olla edes hyllyssä on räjähtänyt ihan hirveästi

on erittäin hyvä että nyt pyritään sitten kieltämään sitä mainontaa jotta me pystymme ohjaamaan alkoholinkäytön aloittamista hieman myöhäisemmäksi jolloin siitä on nyt päätynyt tähän voi myös mennä alus hyväksytään ja asialle mitään syytä valittaa nuorelle panoa varten esitellään

seitsemäs osia voimistelusta ehdottaa että mitenkö pannaan pöydälle yhdeksästoista helmikuuta

arvoisa puhemies

kyllä minä epäilen että eivät ne ehdokkaat jotka täällä tulevaisuudessa tulevat olemaan ole ajatuksiltaan yhtään sen parempia kuin mekään ja meilläkin oli jo vaikeuksia ilmoittaa summia vaikka ei ollut mitään kattoakaan

mutta olisi tietysti parempi jos keskityttäisiin enemmän vaalirahoituksen ja kunnallispolitiikan väliseen yhteyteen kuin eduskuntavaaleihin koska kunnallisvaalien jälkeen kuntapoliitikko joutuu ottamaan paljon enemmän siihen paikalla tehtävään päätöksentekoon osaa kuin pelkästään kansanedustaja

esimerkiksi minua hieman hymyilytti viime vaalien jälkeen kun kysyttiin tuliko eduskuntavaalien jälkeen mitään pakotetta johonkin suuntaan tehdä töitä kun olit saanut rahaa näiltä ja näiltä yrityksiltä

joskus vähän hymyilyttää kun täällä keskustellaan tienpätkistä samat poliitikot jotka väittävät että ei ole mitään pakotetta mihinkään suuntaan että jokaisesta tienpätkästä mitä suomesta löytyy tehdään aloitetta mutta kuntatasolla ei voisi olla tämmöistä yhteyttä että olet päättämässä jostain rakennusliikkeen asiasta ja olet saanut siltä rakennusliikkeeltä jonkin verran rahaa edes pieniä summia

kimmo kiljuselle

ei se työnantajalle ole yhtään sen vaikeampaa kuin teidän näille työväen yhdistyksillekään pilkkoa sitä annettua tukea

se voidaan pilkkoa niin että sovitaan että jaetaan sitä rahaa yhdestä yhdistyksestä monelle eri sovitulle ehdokkaalle ja sieltä voidaan jakaa näin päin

arvoisa puhemies

saarinen käytti vasta kun se alku

mutta jälkimmäisestä osasta olen kyllä hieman eri mieltä

kyllä minä olen sitä mieltä että laittoman lakon salliminen tai semmoinen järjestelmä joka ei tule sitä estämään nakertaa tätä sopimusyhteiskuntaa koska ei silloin ole välttämättä miten sen sanoisi halukkuutta lähteä sopimaan

kymenlaakson valtateiden nykyiset liikennemäärät ovat karkeasti ottaen vähintään puolitoistakertaiset verrattuna muihin etelä suomen sisämaan kohteisiin

silloin tulee enemmänkin se että lähdetäänkö tekemään vahvoja neuvottelijoita lakkopäälliköitä ja näyttämään sitä omaa kovuutta jolla ei ehkä ole enää mitään tekemistä sen asian kanssa

sillä on myös kansainvälinen erityismerkitys

itäliikenteen muutosten liikennemäärien kasvun ja elinkeinoelämän kuljetustarpeiden näkökulmasta tieosuuden parantaminen on ehdottomasti välttämätöntä

tämä tapahtuu kohdassa jossa rautatiensillan kaiteet estävät myös väistämisvelvollisuuden

on käynyt ilmi että ongelmaksi hankkeen loppuun saattamiseksi on muodostunut sen koko

hanke on toisaalta liian suuri kaakkois suomen tiepiirin alueellisten investointien ohjelmaan ja toisaalta liian pieni jotta se tulisi otetuksi huomioon valtion talousarviossa yleisen toteuttamiskäytännön mukaisesti

arvoisa puhemies

en sano että se on hyvä koska ei tämänhetkinen lakkotilanne mikään hyvä ole

me olemme ehkä historiallisestikin ajateltuna erittäin pahassa lakkotilanteessa vaikkakin olemme täysin oikeutetussa lakkotilanteessa ja se ei tähän asiaan suoraan kuulu

mutta tässä vaiheessa tietysti kannattaa kiittää jo vasenta reunaa siitä että tämä laki aloite on saanut näinkin kovaa tukea

vastustamme laittomia lakkoja aika yksimielisesti

sopimukseen pääseminen ja sellaisten sopimuksien tekeminen olisi huomattavasti tavoitteellisempaa jos sanktio sen sopimuksen rikkomisesta olisi huomattavasti kovempi

kyllä se jotenkin mahtuu tämmöiseen suomalaiseen arvomaailmaankin että niitä vahinkoja joita laittomalla lakolla tuotetaan korvattaisiin varsinkin kun tässä usein on kolmas osapuoli joka joutuu kärsimään

jotenkin haluaisin laittaa tässä kohtaa näitä työntekijäliittoja ajattelemaan lakon mielekkyyttä ja omaa vastuullisuuttaan laittomiin lakkoihin ryhdyttäessä

jotenkin on tullut sellainen mieli että enemmänkin on kyse liittojen puheenjohtajien omasta tavoittelusta että he hakevat semmoista kovan neuvottelijan mainetta ja sitä kautta omaa egoaan tuovat esiin

sanotaan että suomi ei ole kovin lakkoherkkä maa mutta kun oikeasti suomessa on ollut kaksi kertaa enemmän laittomia lakkoja kuin laillisia lakkoja niin kyllä se antaa aika hyvän kuvan siitä missä me olemme

kylmä tosiasia on se että me emme enää voi asettaa uusiutuvia energiamuotoja ja ydinvoimaa näin selkeästi vastakkain kuin täällä tehdään

on hieman ihmeellistä että me olemme täällä kyllä ilmaston lämpenemisestä hyvin huolissamme mutta sitten kun pitää asian puolesta puhua me menemme oman viiteryhmämme edustaman energiantuotantomuodon taakse ja alamme puhua sen kuolemasta

arvoisa puhemies

nythän ei ole kysymys siitä että työnantaja ei noudattaisi sitä sopimusta joka on tehty vaan kysymys on siitä että työntekijäpuoli yleensä liiton johto päättää mennä laittomaan lakkoon

arvoisa rouva puhemies

pelastustoimella on tarkistetut ja uudistetut pelastushenkilöstön mitoituksen perusteet rakenteet ja suorituskykyvaatimukset ja toimintavalmiutta koskevat ohjeet

mitä tämä tarkoittaa

se osoittaisi vain sen että meidän sopimusjärjestelmämme toimisi

en tietenkään toivo että lakkojen määrä siitä nousisi mutta se että meillä olisi järjestelmä kunnossa kyllä hyvin näkyisi siinä että meillä olisi niitä laittomia lakkoja enää hyvin vähäsen

minun mielestäni laittomassa lakossa on aina osa taitamattomuutta ja koska meillä ei nyt ole keinoja estää niitä laittomia lakkoja tarpeeksi tehokkaasti niin meillä ei ole myöskään keinoja estää niitä vahinkoja joita niistä syntyy ja se on paha asia

suomalainen veronmaksaja maksaa aina ne laittoman lakon kustannukset ja kyllä meidän pitäisi tästä tavasta päästä eroon

mutta enemmän siinä on ihmeteltävää että vasemmisto vastustaa sitä että voi tehdä seitsemänä päivänä viikossa töitä ja ansaita hieman paremmin

juuri ne pienituloiset ihmiset joidenka urakehitys on muuten loppu eivät voi näinkään ansaita enempää

mutta niihin jotka pitävät seitsemänä päivänä auki on tulijoita töihin aivan varmasti

arvoisa rouva puhemies

kun pari viime vuotta on taloutta onnistuneesti elvytetty niin nyt on aika keskittyä erityisesti talouskasvun tukemiseen julkisen talouden sopeutukseen ja velkaantumisen hidastamiseen

arvoisa rouva puhemies

lähisuhdeväkivallan yleisin muoto on parisuhdeväkivalta joka tarkoittaa avioliitossa avoliitossa seurustelusuhteessa tai muussa vastaavassa suhteessa tapahtuvaa väkivaltaa

tilanteen vakavuutta kuvaa hyvin myös se että kaikkiaan perhe ja parisuhdeväkivallan seurauksena kuolleet muodostavat kolmanneksen kaikista henkirikoksista suomessa

esityksen mukaan lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskevaa säännöstä muutetaan niin että alaikäiseen ja läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt olisivat virallisen syytteen alaisia

espanjan vastikään uusiessa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista lainsäädäntöään jopa kolmannes naisiin kohdistuneista lähisuhdeväkivallan seurauksena sattuneista kuolemantapauksista on vähentynyt ensimmäisen vuoden aikana

hallitus jatkaa lupaustensa mukaisesti sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa

jo aiemmin on toteutettu kansaneläkkeen korotus kuntakalleusluokituksen poistaminen sekä eläkeläisten korkeamman verotuksen oikaiseminen palkansaajien tasolle

takuueläke kohdentuu täsmätoimena juuri niille jotka tukea tarvitsevat

näiden erittäin sosiaalisesti oikeudenmukaisten ja tarpeellisten uudistusten lisäksi äitiys isyys ja vanhempainrahat erityishoitoraha sekä sairaus ja kuntoutusrahat sidotaan indeksiin

jatkossa minimipäivärahat siis seuraavat kustannustasoa ja ostovoima säilyy

tämä on osoitus ympäristövastuusta tulevaisuuteen suuntautumisesta sekä suomalaisen osaamisen yhdistämisestä uusiin innovaatioihin joilla suomi voi jatkossa profiloitua myös vientimarkkinoilla

ymmärrän kyllä tämän kovan huolen harmaasta taloudesta ja olen samaa mieltä opposition kanssa siitä että tähän tulee kiinnittää huomiota mutta näistä keinoista minä olen pikkuisen kyllä huolissani

tämä on aika yksipuolista ollut että me yritämme keksiä vain joitain uusia sääntöjä ja tehdä sitä kautta harmaan talouden toiminnan vaikeaksi

se on yksi osa sitä ratkaisua mutta jotenkin tämmöinen ajattelutapa että suomalaista työllisyyttä autetaan parhaiten sillä että sille tulee uusia maksuja ja uusia velvoitteita ei toimi nyt kuitenkaan automaattisesti niin kuin ajatellaan

ensimmäisen tuulivoimaloiden kokonaistoimittajan winwindin sijoittuminen rakennemuutosalue haminaan on toivottavasti vasta lähtölaukaus kokonaiselle tuulivoimaklusterille joka kotkanhaminan seudulle on suunnitteilla

pk sektorin yrittäjät tällä hetkellä luovat ne työpaikat ja heidän ongelmiin olisi pitänyt myös puuttua tässä erittäin napakasti

kasvumahdollisuuksia vientiin lisää vielä alueen venäjän markkinoiden erikoisosaaminen jota muualla euroopassa kovasti arvostetaan sekä tuulivoimakeskittymän välittömässä läheisyydessä sijaitseva haminan satama joka muun muassa erikoistuisi suurten ja raskaiden kappaleiden käsittelyyn

ymmärrän kyllä ed

nyt on kuitenkin tullut tietoa että tietojärjestelmät eivät ole ihan siinä kunnossa kuin on aikanaan luvattu